edustaja mäkelä esitti aivan asiallisen kysymyksen mihin mielelläni minäkin olisin kuullut vastauksen eli miten oppositio tähän haasteeseen mahdollisesti vastaa

koska se näyttäytyy tänne erittäin ikävänä

ja nämä välihuutelut kaikki tämä tämmöinen tähän minä vaan toivon että me voisimme jatkaa keskustelua niin että se on myöskin niille ihmisille jotka seuraavat sitä tuolta television tai tietokoneen välityksellä semmoista toisia kunnioittavaa

oma lukunsa ovat muista maista tulevat turistit joiden käsitys liikennekulttuurista on aivan oma lukunsa ja aiheuttaa hengenvaarallisia vaaratilanteita

sosiaali ja terveysvaliokunnan kannasta poiketen perussuomalaiset eivät ole valmiita hyväksymään esitettyjä säästöpäätöksiä sillä ne ovat lyhytnäköisiä eikä niille ole esitetty kestäviä perusteita

toinen asia jonka haluan nostaa esiin on esimerkiksi lasten seksuaalisten hyväksikäyttöta pausten tutkinta samoin kuin monen muunkin asian tutkinta joissa poliisien resurssit ovat riittämättömiä monessa suhteessa ja tutkinta ajat voivat venyä täysin kohtuuttomiksi

harkinnanvaraiseen kuntoutukseen vuosittain käytettävän rahamäärän vähimmäismäärää esitetään alennettavan osin virheellisin perustein mutta valiokunta ei kannassaan kiinnitä tähän mitään huomiota

lisäksi valiokunnan mietinnössä todetaan että eduskunta kuitenkin päättää käytettävän enimmäismäärän talousarvion käsittelyn yhteydessä

hallitus puhuu paljon opintojen etenemisen ripeyttämisestä ja työurien pidentämisestä mutta puheet ja teot eivät kohtaa kun tullaan käytännön tasolle

lisäresurssien osoittaminen harkinnanvaraiseen kuntoutukseen olisi linjassa hallituksen puheiden kanssa ei niistä leikkaaminen

ei ole tietoa siitä aiheutuuko säästötoimenpiteistä todellisia säästöjä vai jopa lisäkustannuksia tai kenties kustannusten siirtymistä kuntien ja muiden tahojen harteille

emme myöskään hyväksy matkakorvausten omavastuun korottamista sillä matkakorvaukset ovat erittäin tärkeitä esimerkiksi haja asutusseudun pienituloisille ja eläkeläisille

missään tapauksessa tarkoitus ei ollut pahoittaa kenenkään mieltä ja pyydän anteeksi jos siltä tuntui ja missään nimessä ei ole tarkoitus puhemiehen auktoriteettia tässä lähteä ohjaamaan tai sitä ohittamaan

matkakorvausten leikkaaminen tilanteessa jossa palveluja keskitetään jättää syrjäseuduilla asuvat ikääntyvät ja pienituloiset oman onnensa nojaan

leikkaus on siis varsin epäoikeudenmukainen ja heikentää palveluiden yhdenvertaista saatavuutta

täällä on todella käytetty hyviä puheenvuoroja opposition taholta ja mielelläni sitten lopussa toki vastaan myöskin näihin

on tärkeää että aikuisten hammashuollosta ei tehdä sellaisia säästöjä jotka aiheuttavat lisää ruuhkaa jo nyt vaikeuksissa olevaan julkiseen suun terveydenhuoltoon tai jonka seurauksena aikuiset jättävät jopa hampaansa hoitamatta

arvoisa puhemies

haluaisin vielä mainita tästä esityksestä sen verran että tämän esityksen mukaanhan vakuutettujen rahoitusosuutta kasvatetaan ja valtion rahoitusosuutta samalla vähennetään

perussuomalaisten mielestä sairausvakuutuksen rahoitusvastuun siirtäminen enenevässä määrin pois valtion vastuulta tulee keskeyttää kunnes päätökset terveydenhuollon rahoitusuudistuksen linjauksista on tehty ja rahoitusvastuujakoa voidaan tarkastella kokonaisuutena

rahoitusuudistuksen yhteydessä on myös syytä uudistaa matkakorvausjärjestelmää jotta järjestelmä kohtelee oikeudenmukaisesti myös pitkien ja hankalien etäisyyksien päässä palveluista asuvia ihmisiä

arvoisa puhemies

esitys liittyy kahteen muuhunkin hallituksen esitykseen jotka käsittelemme tänään myöhemmin ja jotka osoittavat sen kuinka liittovaltiokehitystä viedään eteenpäin ja toisaalta sen kuinka edes se ei riitä

kyseessä on esitys johon tulee suhtautua suurella vakavuudella

tämä on yksi toimenpide muiden jatkoksi jolla asumisperusteinen sosiaaliturvamme murretaan ja jolla tulee olemaan vakavia ja peruuttamattomia seurauksia moneen sellaiseen asiaan jotka ovat olleet suomalaisille itsestään selviä

arvoisa puhemies

suomi on maatalousmaa

yhdistelmälupadirektiivin tarkoitus on yhdenmukaistaa kolmansista maista tulevien työntekijöiden maahanpääsyä koskevia menettelyjä ja saattaa heidät myös sosiaaliturvajärjestelmämme piiriin ja vieläpä varsin kattavasti

toteutuessaan tämä direktiivi avaa suomalaisen sosiaaliturvan kolmansista maista tuleville työntekijöille ja sen piiriin pääseminen on mahdollista hyvinkin lyhyellä työskentelyllä

järjestelmämme kestävyys on tulevaisuudessa haaste

arvoisa puhemies

sanomattakin on selvää että niissä eu maissa joissa sosiaaliturvajärjestelmä on heikko ei voida edes olettaa heillä olevan halua saati resursseja saada järjestelmiään vastaamaan suomalaisen sosiaaliturvan tasoa

sen me taidamme aivan erinomaisesti arvokkaista luonnonvaroistamme huolehtien

kemijärven sellutehdas johon edustaja rundgren täällä aiemmin viittasi lopetettiin kestämättömiin syihin vedoten ja hyvin samankaltaisia ajatuksia olen itse esittänyt tästä jo aiemmin

näin suuri yleisö ei oikein huomaakaan kuinka yhä vahvemmin olemme menossa kohti liittovaltiota ja todellisuutta jossa päätösvalta on aivan muualla kuin suomessa

perussuomalaiset paheksuvat syvästi hallituksen lapsiperheitä kurittavaa päätöksentekoa ja piittaamattomuutta lapsiperheköyhyyden lisääntymistä ja vaikutuksia kohtaan

toivoisin vihdoin että hallitus ottaisi tämän asian vakavasti ja esittäisi todellisen linjanvedon tälle asialle niin että kaikki näkökulmat tulevat huomioiduiksi

perussuomalaiset katsovat että perheiden hätä ja pahoinvointi tulee ottaa vakavasti ei vain taloudelliset seikat huomioiden vaan myös huolehtien riittävistä peruspalveluista riittävän ajoissa ja kattavasti

niistä virheistä maksetaan yhä edelleen

tämä hallitus kuitenkin on tekemässä samoja virheitä sellaisia virheitä jotka saattavat pahimmillaan vaikuttaa vakavasti ylisukupolvisesti kuten on nähty

lapsilisän leikkaus on sellainen arvovalinta jota perussuomalaiset eivät voi hyväksyä eikä hallituksen lapsiperheitä rankaiseva ja kurittava toiminta sovi perussuomalaisten arvomaailmaan

arvoisa puhemies

edellä olevan perusteella eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

tilanne on tällä hetkellä se ettei poliisi kansalaisten mielestä ole riittävästi läsnä luodakseen yleistä turvallisuudentunnetta tai puuttuakseen järjestyshäiriöihin

arvoisa puhemies

me lappilaiset koemme että poliisin työ on arvostettua ja tuloksellista ja haluamme jatkossakin että olemme myös lapissa tasavertaisia myös tässä asiassa muuhun suomeen verrattuna

on huomioitava että vaikka lappi on varsin harvaan asuttu on siellä huomattava määrä liikennettä muun muassa turistien myötä ja näiden käsitys liikennekulttuurista voi olla hiukan toinen kuin meillä suomessa

vaikka laittaisimme metrin välein peltipoliiseja eivät ne saa kiinni rattijuoppoja etsintäkuulutettuja kortittomia tai huonokuntoisilla vaaraa aiheuttavilla ajoneuvoilla ajavia